eikö järkevämpää olisi ja ihmisten oikeusturvan valvomisen kannalta tasa arvoisempaa että eri toimipisteiden toimintoja yhdistettäisiin siten että hovi ja hallinto oikeudet voisivat käyttää esimerkiksi samoja tiloja ja muita palveluja yhdessä

usein omaishoitaja on jo varsinaisen työuransa tehnyt eli eläkeläinen

omaishoito on laitoshoitoa parempaa siksi että vanhus tai muu hoivattava voi viettää aikaansa kotona tutussa ympäristössä läheistensä ympäröimänä

onko tai miten on hovi ja hallinto oikeusuudistus paikkakuntien osalta etenemässä ja onko kaikki kustannukset esimerkiksi välimatkat ja matkakustannukset otettu huomioon uudistusta mahdollisesti tehtäessä

arvoisa herra puhemies

haluaisin vaan todeta että se että siellä loppupäässä on tiettyjä toimia jotka ovat olleet siihen kuuluvaa työtä ei välttämättä ole sitä tehottomuutta

voitaisiinko eri hovi ja hallinto oikeuksien tehtäviä nimenomaan tehtäviä tasapainottaa eri keskusten kesken jotta saataisiin sitä kautta hyötyä eikä paineita olisi jollakin paikkakunnalla kohtuuttomasti

siinä lähtee yksi marssi myöskin pois

nyt kuntien välillä on isoja eroja omaishoitajien kohtelussa ja omaishoidon tuen maksamisessa

se on kuulunut mukaan ja itse uskon että sillä ajalla meidän puolustusvoimissamme henkilökunta kyllä toimii erittäin tehokkaasti

osassa kuntia otetaan uusia omaishoitajia sopimusten piirin osassa pidetään omaishoitajien määrä vakiona pitäen määrärahat samalla tasolla vuodesta toiseen

kaakkois suomessa on kolme itärajan vilkkainta maantierajanylityspaikkaa vaalimaa nuijamaa ja imatra sekä vainikkalan rautatien rajan ylityspaikka

rajaliikenteen sujuvuutta edistäisi myös parikkalan rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi

vilkkaaseen rajaliikenteeseen liittyen olen tehnyt myös useamman liikenneväylätalousarvioaloitteen

jätevesien käsittelyn keskittämistä nykyistä isompiin tehokkaampiin ja toimintavarmempiin yksiköihin edistetään tukemalla yhdyskuntien ja haja asutuksen vesiensuojelua edistäviä siirtoviemärihankkeita

täällä lukee näin

arvoisa ministeri ympäri suomea on vireillä ja valmisteilla useita kalliitakin siirtoviemärihankkeita

löytyykö näille hankkeille myös valtion tukea myös uusille hankkeille

kunnat eivät yksin selviä niistä

tässä ollaan käyty hyvää keskustelua tästä maakuntakaavoituksesta ja sen tulevaisuudesta

on hyvä että maakuntakaavojen vahvistaminen siirtyy sinne maakunnille

siellä ne tarpeet ovat ja tiedetään parhaiten ja kyllä tämä viranomaisten vuorovaikutus säilyy edelleen tässä uskon sen

sitten ihan lopuksi haluan sanoa sen että täällä on muutamassa puheenvuorossa nostettu esille myöskin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

olen kyllä samaa mieltä siitä edustaja hoskosen kanssa että niiden tulee myöskin huomioida suomen eri alueiden erilaiset olosuhteet ja erityistarpeet ja ne myöskin tulevat vaikuttamaan näihin maakuntakaavoihin ja kyllä maakuntaliitot ottavat ne myöskin asiallisesti huomioon

arvoisa herra puhemies

suomikin elää mukana eurokriisin keskellä ja usean eteläisen euroopan euromaan talous näyttää menevän kohti yhä syveneviä vaikeuksia

niin sanotuilla markkinoilla ja pörsseissä liikkuva raha ei ole pitkään aikaan ollut sidoksissa mihinkään reaaliseen todelliseen kuten esimerkiksi yrityksiin yritysten omaisuuksiin maahan tai esimerkiksi asuntoihin

suurin osa maailmalla liikkuvasta rahasta on sidoksissa odotuksiin joita sijoituksista on nyt ja tulevaisuudessa

raha on maailmanmarkkinoilla käytännössä enimmiltä osin vain väline jolla lyödään vetoa tulevasta ja osin nykyisestäkin

teollinen tuotanto on siirtynyt vauhdilla halvempien tuotantokustannusten maihin kuten esimerkiksi kiinaan intiaan ja vietnamiin

nämä ovat siis perussyyt nykyisille läntisen maailman talousongelmille

näihin yhdistetty holtiton taloudenpito on myöskin syventänyt eräiden euromaiden kriisiä

miten akuuttia euroalueen kriisiä sitten pitäisi hoitaa

on aivan oikeutettua epäillä kuluuko suomen veronmaksajien rahaa vielä lisääkin kriisin myötä ellemme muuta linjaa

hallitukselta olisi ollut hyvä kuulla onko rajoja tukipaketeille olemassa ja meneekö piikki kiinni missään vaiheessa

iltapäivällä tässä salissa kysyttiin ja äsken myöskin edustaja viitanen kyseli miten keskusta suhtautuu kriisiin

suomalaisten eduista on huolehdittava eikä meidän tule ottaa kannettavaksemme kohtuutonta taakkaa muiden euromaiden veloista

keskusta ei hyväksy liittovaltiokehitystä

espanjan ja jatkossa mahdollisesti myös italian rahoittaminen yhteisvastuullisesti vakausmekanismien kautta ei ole kannatettava järjestely

samanaikaisesti poliisin menoissa on kuitenkin merkittävää kasvupainetta muun muassa palvelujen ostojen ja vanhenevan kaluston osalta

haluan todeta että talousarvion tavoitteita joita ovat muun muassa energiatehokkuus ja vähähiilisyys luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimiva kiertotalous on erittäin helppo kannattaa

suomen on tämän akuutin kriisin ratkaisujen lisäksi linjattava euroopan pidemmän aikavälin tavoitteeksi sekä rahamarkkinoiden keinottelun suitsiminen että kilpailukyvyn palauttaminen

poliisin määrärahatilanne on kohdennetuista lisäyksistä huolimatta riittämätön sille osoitettujen tehtävien hoitamiseen

herääkin helposti kysymys miten se näkyy sisäisen turvallisuuden hoitamisessa ja jokapäiväisessä toiminnassa

kriisiä ei ratkaista nykyisin järjestelyin koska avunpyyntöjonoon on joidenkin arvioiden mukaan pyrkimässä jo italiakin

mutta sitten rakentamisen puolella asuntopolitiikan keskeisimmän tavoitteen tulee olla jatkossa kohtuuhintaisen asuntotuotannon saaminen ja keinojen löytäminen siihen

tässä aikaisemmin jo debatissa keskusteltiin paljon myöskin rattijuopumuksesta ja poliisin näkymisestä liikenteessä

mielenkiintoista olisi myöskin oikeastaan kuulla ministerin näkemys siihen poliisiylijohtaja paateron avaukseen kun hän kertoi voisiko poliisi jatkossa laskuttaa tapahtumien järjestyksenvalvonnasta

kaakkois suomen rajanylityspaikoilla vaalimaalla lappeenrannan nuijamaalla ja imatralla rajan ylitykset ovat jatkuvassa voimakkaassa kasvussa

arvoisa puhemies

toimintaympäristön muutos kaakkoisrajalla vaatii pysyvää määrärahalisäystä ja lisää henkilöstöä kaakkois suomeen niin poliisiin tulliin kuin myös rajalle ja myöskin mahdollisia keinoja etsiä näiden toimijoiden parempaa ja lisääntyvää yhteistyötä

ympäristöministeriöllä on suunnitelmia perustaa lapin käsivarteen kansallispuisto ja se on aiheuttanut kovaa vastustusta esimerkiksi kilpisjärven asukkaissa

tiukentuvan suojelun pelätään haittaavan ennen kaikkea matkailuelinkeinoa ja lisäävän sitä kautta myöskin työttömyyttä sillä alueella

onko aikataulun muutoksen syynä se että kunnilta tulleet vastaukset ovat olleet tyrmääviä vai se että lähes kaikki oikeusoppineet ovat kritisoineet näin suuren uudistuksen viemistä väkisin läpi ilman kansalaisten laajaa tukea

hallitus antoi valtioneuvoston tiedonannon kuntauudistuksen etenemisestä vaikka kuntarakenneuudistuksen jatkon kannalta erittäin keskeiset asiat ovat vielä pahasti kesken

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus valtionosuusuudistus kuntalain kokonaisuudistus ja niiden kautta myös kuntien tehtävistä päättäminen ovat vielä pahasti kesken

hallitus ei vielä myöskään ole määritellyt mainostamansa vahvan peruskunnan kriteereitä

tiedonanto jättääkin suurimman osan tärkeimmistä kysymyksistä auki

uutta tietoa ovat vain uudistuksen aikataulun pidennys lupaukset muutostuesta kunnille ja kuntien toinen kuulemiskierros

keskustan linja on ollut ja on tulevaisuudessakin se että kannatamme kuntien yhteistyötä hyväksymme vapaaehtoiset kuntaliitokset mutta kuntien pakkoliitoksia emme hyväksy

hallintovaliokunta painottaa mietinnössään ettei kuntaliitos ole sinänsä tavoite vaan keino vastata kuntakentän haasteisiin ja asukkaiden tarpeisiin

sosiaali ja terveyspalvelut ovat ihmisille eräitä tärkeimpiä palveluita ja kuntien talouden kannalta keskeisimpiä asioita

iltapäivällä ministeri totesi ja kertoi että näiden palvelujen järjestäjänä voi vahvan kunnan vaihtoehtona olla sosiaali ja terveysalueet

tiedonanto jättää osaltaan edelleen avoimeksi kysymyksen aikooko hallitus määrätä kuntien pakkoliitoksia

hallitus ei ole mitenkään osoittanut että suurkunta pystyy tarjoamaan asukkailleen paremmat palvelut kuin pienempi kunta

kunnille on annettava aito mahdollisuus vapaaehtoisesti uudistua paikallisista tarpeista lähtien ja suomen eri olosuhteet huomioiden

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys energiatodistuksesta annetun lain muuttamisestahan johtuu siitä että euroopan komissio on todennut että suomen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle tuossa aikaisemmassa vaiheessa ja tämä esitys tulee siitä

tämä esitys todellakin kun se astuu voimaan aiheuttaa lisää kustannuksia niin yrityksille kunnille kuin eri yhteisöille myöskin ja se on tietysti se huolestuttava asia

hallituksen esityksessä on arvioitu niitä kustannuksia paljonko niitä tulee sieltä ne ovat aika ympäripyöreitä

itse kyllä oletan ja toivon että hallitus jatkossa myöskin seuraa sitä minkälaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi kunnille ja yrityksille ja myöskin kiinnittää huomiota siihen että energiatodistusten laatimisesta ei tule kohtuuttomia

hallituksen esityksessä säädetään määrätyn alueen nimeämisestä tuulivoiman kompensaatioalueeksi ja tällainen alue tässä hallituksen esityksessä olisi perämeren tuulivoima alue jolla sijaitsee puolustusvoimien ilmamaali ja harjoituslentoalue

muun muassa niin kuin edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille kaakkois suomessa on tällaisia hankkeita liikkeellä ja kaakkois suomessa haluttaisiin käynnistää useampiakin kohteita ja siellä on osittain myös törmätty vastaavanlaisiin ongelmiin kuin perämeren alueella

on tärkeää että hallituksen esityksen mukaisesti tätä lakia voidaan täydentää uusilla alueilla ja tällaisia alueita on kuten on tullut esille muun muassa kaakkois suomessa

siksi on hyvä että talousvaliokunta pitääkin tärkeänä että valtioneuvosto seuraa uuden säätelyn vaikutuksia ja edellytysten täyttyessä ryhtyy valmistelemaan esitystä kompensaatiomekanismin käyttöön ottamiseksi myös uusilla tähän esitykseen sisältymättömillä alueilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten edustaja pekkarinen omassa puheenvuorossaan totesi tietenkään kompensaatioeuroja ei tulisi ottaa muista uusiutuvan energian tukirahoista

maamme vaihtelevat vuodenajat ja raskas liikenne asettavat suuria vaatimuksia liikenneverkostollemme

suomen vaihtelevissa olosuhteissa liikenneverkon kunnon ylläpitämisessä haasteena onkin sääolojen ohella liikenneverkon laajuus

hallitus viittaa tässä liikennepoliittisessa selonteossakin kuntauudistukseensa ja sen tarkoitukseen liittyen palvelujen keskittämiseen

en voi hyväksyä hallituksen arvovalintaa ja selonteon kirjausta että alemman tieverkon kunto joustaa rahoituksen mukaan

hallitus aikoo siis panostaa ainoastaan ylempiasteiseen tieverkkoon

kiitos että liikenneministeri kyllönen ja koko hallitus on huomioinut hallitusohjelman mukaisesti kaakkois suomessa venäjän suuntaan olevien liikenneväylien ja rajanylityspaikkojen kehittämistarpeet

arvoisa rouva puhemies

kaakkois suomessa rajankäynti onkin vilkasta vaikka viime aikoina kansainvälisestä tilanteesta ja ruplan heikosta tasosta johtuen onkin ollut hiljaisempaa aikaa

tämä eun lainsäädäntöön pohjautuva hallituksen esitys tai oikeastaan se minkä takia hallituksen esitys on tullut tänne saliin on aikaansaanut todellakin hyvin paljon keskustelua ja huolenaihetta ja kriittisyyttä nimenomaan kuljetusalan yritysten piirissä sekä raskaan liikenteen kuljettajien piirissä

kaakkois suomessa tarvitaan rajan tullin ja poliisin henkilöstöä riittävästi ja heidän yhteistyönsä tulee olla tiivistä ja saumatonta

nykyisten kansainvälisten raja asemien imatran nuijamaan vaalimaan ja vainikkalan kehittämistä ja rajanylitysten sujuvoittamista tulee jatkaa ja viedä eteenpäin

niitä huolenaiheita on erittäin paljon ja tietysti nämä herättävät myöskin keskustelua muun muassa siitä miten pystytään turvaamaan raskaan liikenteen valvonta nyt ja tulevaisuudessa

lisäksi on myös keskusteltu parikkalan kolmikannan rajanylityspaikan saamisesta kansainväliseksi raja asemaksi

arvoisa ministeri mikä on teidän näkemyksenne parikkalan rajanylityspaikan tulevaisuudesta

liikennepoliittinen selonteko on tärkeä ja merkittävä väline jolla pyritään pitkäjänteiseen suunnitelmalliseen toimintaan

kyllä kabotaasin valvonta on keskeinen asia reilun kilpailuympäristön luomiseksi

sitten on se miten tullaan seuraamaan markkinatilannetta ja miten markkinahäiriöiden ilmetessä voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin

muualle se tarjoaa paljon järjestelmän uudelleenarviointia ja kustannustehokkaampia palveluja

suurelle osalle suomea selonteko tarjoaa määrärahaleikkauksia

hallituksen ja eduskunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä tälläkin hallituskaudella on työllisyyden parantaminen ja uuden työn edellytysten luominen

omasta mielestäni mahdollinen keino millä voidaan turvata kotimaista raskasta liikennettä on se että myöskin täällä suomessa saadaan lainsäädäntö jossa tulee raskaalle liikenteelle esimerkiksi talvirengaspakko ja sitä myöskin sitten valvotaan niin että kaikki rekat ovat samanarvoisia

tosiasia on että tieverkon kunto tulee heikkenemään nykyisen hallituskauden aikana

ja kyllä itse tietysti toivon että myöskin sitä eurovinjettiä pohditaan ja rahtikirjavaatimuksia on mahdollista terävöittää ja muuttaa ne sähköisiksi

itse toivon että kun tämä menee nyt liikenne ja viestintävaliokuntaan siellä tehdään erittäin perusteellinen työ kuullaan kaikkia asiantuntijoita kuullaan myöskin meidän meppejämme nimenomaan siellä asiantuntijakuulemisissa ja lakiesitys saa arvoisensa käsittelyn

miksei sitä tehdä jo nyt

joissakin kaupungeissa puhutaan satojen työntekijöiden irtisanomisista ja joka kolmas kunta on aloittamassa nyt yt neuvotteluja

erityisen huolestuttavaa perusväylänpidon rahoituksen kiristämisen ohella on suomen tieverkon hiussuoniston eli yksityisteiden rahoitus

hallitus on määrätietoisesti kurjistamassa yksityisteiden kuntoa